päinvastoin indeksileikkauksia on tullut ja näyttää siltä että ainakin tämän hallituksen toimesta niitä tullaan edelleenkin tekemään

indeksitarkistuksia sen sijaan saattaa olla vaikea tehdä koska pääministeri ei edes tiedä mitä se sana tarkoittaa

heidän kohdallaan esimerkiksi s bonusrahat joita tulee kun käytetään bonuskorttia kilahtavat sinne tilille kun siinä pitää olla tili jotta voi käyttää niitä rahoja

samaten aikuisten ei kotona asuvien lasten tulot lasketaan vanhempien tuloihin mukaan jos vanhemmat tarvitsisivat toimeentulotukea

jos aikuinen lapsi ei asu kotona ja tarvitsisi toimeentulotukea hänen pitää toimittaa vanhempiensa tiliotteet ja tulotiedot sosiaalitoimistolle joka sitten päättää maksetaanko täysi ikäiselle ihmiselle toimeentulotukea vai ei

arvoisa puhemies

tämä on aika lailla kummallista

mutta tämän kohdan ehdottomasti surullisin kohta on se että yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma ja kosteusvaurioihin ei vieläkään tullut yhtään määrärahaa

tämä tarkoittaa sitä että alakoululaiset siis vanhat kansakoululaiset ja päiväkotilapset saavat edelleenkin olla huonoissa sisäilmoissa ja se tulee kalliiksi myöhemmin

surullista on myös se että yleissivistävästä koulutuksesta leikataan ammatillisesta koulutuksesta leikataan ammattikorkeakouluista leikataan korkeakouluopetuksesta leikataan tutkimuksesta leikataan suomen akatemian tutkimuksesta leikataan

tähän asiaan olisi hyvä saada myös muutos

nyt pitäisi muistaa että suomessa on ihmisiä myöskin kasvualueiden ulkopuolella myöskin pääkaupunkiseudun ulkopuolella ja myöskin tampereen ulkopuolella ja myöskin sinne olisi syytä siirtää varoja

arvoisa puhemies

haluan vielä tässä lopuksi esittää kannatukseni edustaja soinin esittämälle epäluottamuslauseelle

oppisopimuskoulutus luotiin tähän maahan aikoinaan sen takia että paitsi että ihmiset saivat koulutusta ja oppisopimuksen kautta ammatin itselleen myöskin työnantajat saivat itsellensä työntekijöitä

sen tarkoituksena oli kouluttaa ihminen siihen työtehtävään mitä hän teki ja sääntönä oli se että sen jälkeen kun oppisopimus on loppu työpaikka on siinä paikassa missä oppisopimusta tehtiin

edustaja paatero täällä juuri sellaista ehdotti

eiköhän olisi syytä mennä siihen että jokainen joka täällä tekee työtä saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa jotta ne nollasopimukset puretaan sieltä pois ja jotta alipalkka kitketään sieltä pois ja ne jotka tekevät sen oppisopimuksen henkilön kanssa takaavat myöskin sille henkilölle sen työpaikan sen jälkeen kun oppisopimus on loppu

arvoisa puhemies

jos tällaisilta yrityksiltä ruvetaan viemään puskurirahaa eikä sitä rahaa palauteta takaisin silloin vaikeutetaan yhtä suomalaista tukijalkaa sellaista jalkaa joka luo työllisyyttä joka harrastaa vientiä joka pystyisi parantamaan omalta osaltaan meidän kansantalouttamme

hallitus tekee esityksen jolla ihan ilmiselvästi pyritään antamaan laillinen hyväksyntä sellaiselle toiminnalle mikä on aikaisemmin tehty ja millä on vähän väärän kiven kautta viety pk yritysten rahoja koska ilmiselvästi aivan niin kuin tässä edustaja vehviläisen ansiokkaassa puheenvuorossa tuli esille on ilmiselvästi selvää se että kaikkia näitä maksuja ei ole vieläkään palautettu pk yrityksille

ei ole mitään perusteita pidättää minkään ryhmän rahoja jossakin puskurirahastossa

niitä tarvitaan tämän maailman aikana tämän päivän liike elämän pyörittämiseen niitä tarvitaan tänä maailman aikana työllisyyden ylläpitämiseen

kyllä meidän on pantava ne rahat jotka meillä on olemassa siihen toimintaan mihin ne on alun pitäen tarkoitettu eikä niitä saa käyttää kasinotalouteen tai sen tukemiseen

arvoisa puhemies

minä näen että tämä lakiesitys antaa hyväksynnän laittomuuksille joita on tehty aikaisemmin ja laittomuuksille jotka koskevat nimenomaan pk yrityksiä

nämä pk yritykset edustaja paatero ovat juuri niitä suutareita räätäreitä raatareita jotka luovat muun muassa pohjan sosialidemokraattiselle aatesuunnalle kuten varmaan tiedätte

tässähän on nyt juuri väärin perustein peritty kookoo

on jännää ja pk yrittäjiltä työnantajamaksuja liian suurina työeläkevaroina ja nämä miljardit mitä siellä nytten on ovat sellaisia rahoja joilla kaadetaan pienyrityksiä sen takia että pienyritykset ovat erittäin herkkiä likviditeettiongelmille ja silloin jos likviditeetti horjuu silloin yritys kaatuu

en voi ymmärtää miten sekä sosialidemokraatit että keskustapuolue ovat valmiit hyväksymään sellaisen lain joka ilmiselvästi jopa tekee mahdottomaksi osan pk yritysten toiminnasta

mikä teillä on tässä se asia että tätä asiaa ei voida tutkia tarkalleen kuinka paljon niitä pk yritysten rahoja on vielä tuolla sisällä niitä rahoja joiden pitäisi olla tällä hetkellä käytössä jotta päästään tästä taloustilanteesta eteenpäin kuivin jaloin jotta pystytään pitämään kotimainen työllisyys kasassa ja saadaan työllisyyttä nostettua ylös ja työttömyyttä vietyä alas

valtiovarainministeri jutta urpilainen vakuutti että espanja tuki ei ole pankkitukea vaan tukea espanjan valtiolle joka sitten sen jälkeen tekee tuella mitä tekee

siinä että nyt tuetaan nimenomaan espanjan pankkeja eikä valtiota on keskeisesti taustalla nimenomaan niin sanottu pankkiunionin rakentaminen joka taas on iso askel kohti liittovaltiota

se on sitten espanja kakkonen se paketti

mitä muuta

meidän valtion budjettimme on nippa nappa yli puolet koko siitä paketista mitä espanja on nyt tässä ensimmäisessä tukipaketissa saamassa

pääministeri sanoi että takuita ei oteta suomen budjetista

siellä ei tule lukemaan että reumasairaalasta tai vanhustenhoidosta siirretään euroalueen takauksien maksamista varten varoja

voin taata että rahat eivät silloin riitä

kannatan puheenjohtaja soinin tänään esittämää epäluottamuslausetta hallitukselle

itse asiassa edustaja hakkarainen teki tästä äsken

tänne on toki jätetty määrärahoja siihen että jo myönnetyt taiteilija ja sanomalehtimieseläkkeet voitaisiin maksaa mutta määrärahoja on vain uusille taitelijaeläkkeille ei uusille sanomalehtimieseläkkeille

ylimääräiset sanomalehtimieseläkkeet ovat kuitenkin äärimmäi sen tärkeitä esimerkiksi freelance toimittajille jotka ovat itsensä työllistäjiä ja tulevat toimeen huomattavan pienellä summalla mutta tekevät koko ajan freelancerina töitä ja eläkkeet tahtovat jäädä niin pieniksi että niillä ei sitten elä